näin me saisimme päätöksenteossa kokonaiskuvan

olemme tilanteessa jossa lainaamme lainan päälle

me haluamme että toimeentulotuki joka on viimesijainen tuki palaa alkuperäiselle tehtävälleen ja me pystyisimme kehittämään sosiaaliturvajärjestelmää perusturvan puolella riittävämmäksi selkeämmäksi yksinkertaistavammaksi ja työntekoon kannustavammaksi

tulee mieleen itse asiassa vakavat eduskunnassa käydyt keskustelut pikavipeistä siitä miten vanhoja lainoja katetaan jälleen uusilla lainoilla ja myös korkoja lähdetään kattamaan uusilla pikavipeillä

meidän energiapolitiikkamme osalta on tietenkin tärkeää että meillä on kantaverkon omistajuudessa riittävä omistajaosuus

ministeri teidän oma ministeriönne teki esityksen muutama päivä sitten liittyen näihin kuntien tehtävien vähentämiseen

joudumme mekin suomessa katsomaan miten saamme tilanteen haltuumme

kun lainaamme vaativat pankit myös lainan takaisinmaksusuunnitelmaa

jää tietenkin pohtimaan että lyhyellä tähtäimellä tulevaisuus näyttää kovinkin hankalalle ja ankealle mutta voisimme kääntää nämä myöskin mahdollisuuksiksi

siltä osin nostaisin esille sen miten me tulevaisuudessa pystymme saamaan investointi pienpuuenergia ja syöttötariffituet ja yritysten tutkimus ja tuotekehitystuet yhteen pakettiin ja siltä osin tarkastelemaan niitä yhtenä kokonaisuutena

kokoomuksen näkökulmasta täällä on useita ajamiamme asioita esimerkiksi eläkeläisten ostovoiman vahvistaminen

täällä nousi edustaja karimäellä esille tutkimuksen merkitys

tutkimuseuro tuottaa pitkällä tähtäimellä työpaikkoja ja jopa lyhyellä tähtäimelläkin työpaikkoja ja myös hyvinvointia

osaammeko me kohdentaa rahaa

a miljardin veronalennukset kohdennetaan sekä ansiotuloa että eläketuloa saaville yhtäläisesti ja b sen lisäksi jos yhteiskuntasopimus saadaan aikaan ei tule olemaan indeksien jäädyttämisiä

arvoisa puhemies

hallitus tekee sen mitä pitää

tässä tietenkin pohdituttaa onko se vaarallisempaa että meillä on täydessä tuiterissa oleva aikuinen joka sitten pelleilee niitten rakettien kanssa kuin se että meillä on nuori joka jopa osaa ehkä käyttää eikä välttämättä ole niin tuiterissa kuin se aikuinen

nykyinen kehysmenettely on ollut hyvä askel kohti parempaa talouden hallintaa mutta kuten valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle osoittaa on menettelyssä paljon kehittämisen varaa

siellä luodaan sitä suomen tulevaisuutta myös tulevaisuudessa

se on erittäin suuri arvonanto kaikille niille läheisille jotka pitävät huolta omista lähimmäisistään

tulojen osalta se on varmasti perusteltua pelkästään siitäkin syystä että jos käsittelemme pelkästään menoja emme pysty samaan aikaan hallitsemaan mahdollista alijäämää saati sitten kehittyvää velkasaldoa taseeseen

lisäksi meillä mahdollistetaan senioreille mahdollisuus päättää omista asioistaan valinnanvapautta tuodaan lisää

otetaan heidät mukaan opettajakoulutuksen kehittämiseen

he ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita

hyvä jako olisi siten että meillä olisi kiinteät erät muuttuvat erät ja investoinnit mikä tarkoittaisi sitä kuten tässä tarkastusviraston kertomuksessa todetaan että nykyiset kehysmenettelyn ulkopuoliset erät otettaisiin mukaan käsittelyyn

tältä osin tietenkin herää pohdinta olisiko halvempaa varhaisemmassa vaiheessa pistää se sama panos yhdelle ja kahdelle vuodelle kuin se että tämä on monella lapsella kymmenenkin vuoden aikana kertyvä kustannus

monet näistä kehysmenettelyn ulkopuolisista eristä voivat osoittautua myös riskiksi pitkällä tähtäimellä jos ne ovat jatkossa ulkopuolella

vihdoin viimein hallitusohjelma tunnustaa sen että me tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän välittämistä ja siltä osin vapaaehtoistyö näkyy useassa kohdassa hallitusohjelmaa

arvoisa puhemies

valitettava tosiasia on että tasausjärjestelmä vie pääkaupunkiseudulta kaiken mitä on valtionosuuksien kautta tullut ja laskettukin jolloin herää kysymys miksi tällainen järjestelmä on yleensä olemassa

valtion tase jää hyvin vähäiselle käsittelylle eduskunnassa miltä osin meille syntyy myös riskejä siitä että kaikkia taloudellisia eriä emme käsittele riittävällä huolellisuudella

arvoisa puhemies

ihmettelen kommentteja jos kerran olet huolissasi siitä että meidän keskuspankin kautta siirtyy rahaa etelä eurooppaan kun tosiasia on että meidän target saatavat ovat sitä luokkaa että meillä on itse asiassa todella isot menetysmahdollisuudet

se on näennäisjärjestelmä ja pohdituttaa onko tämäkään itse asiassa askel oikeaan suuntaan

taseen osalta voi todeta myös sen että tänä päivänä tasehallinta ei perustu ifrs taseeseen joten se jättää ulkopuolelle merkittäviä eriä

pohdituttaa että eikö ole kuitenkin parempi että meillä on evm jossa on ensisijaisuusjärjestely ja sen lisäksi myös edellytetään valtioilta säästötoimenpiteitä eli se on ehdollista ei niin kuin keskuspankin kautta jolloin se menee avoimena piikkinä eteenpäin ilman meidän demokraattista hallintaa

mutta valitettava tosiasia on usein että niitä ei sentin senttiä saata tulla sinne kunnan kassaan jolloin voi pohtia tavallisen ihmisen näkökulmasta mitä totuutta me kerromme heille minkälainen on todellisuus niiden kuntien kannalta

olen kylläkin kuullut että kun on käytetty näitä tiettyjä parametrejä niin ne ovat johtaneet epämieluisaan tulokseen minkä jälkeen parametreja on jälleen korjattu jotta on päästy tähän neutraaliin tilanteeseen

täällä on tullut keskustelussa esille se että jos kehys tulee hyväksyttäväksi ensi toukokuussa onko se liian aikaisin

miksi evm ottaa pääomamarkkinoilta pankeilta ja muilta ja maksaa siellä katteen välistä

oli hienoa että meillä oli ministeri linden täällä kertomassa työryhmän tuloksia ja avasi niitä ja siltä osin voi todeta että ed

valtion tarkastusviraston kertomus ottaa esille sen että erityisen tärkeää olisi se että me pystyisimme kehysten vaalisidonnaisuuden eräällä tavalla poistamaan

herätän tässä kysymyksen onko itse asiassa tämä oikein vai pitäisikö meidän tosiasiassa nähdä että kun uusi järjestelmä tehdään niin se ei välttämättä johda siihen mikä on kuntien välillä oleva nykyinen rahanjako joka on syntynyt vuosien välisenä aikana

lauri oinosen laki aloitteessa nostettu huoli että toimiluvan haltijoille ei olisi jatkossa tätä viitenä päivänä viikossa jakelua tuli myös selkeytettyä että tämä viisi päivää viikossa jakelu tulee olemaan jatkossakin

tämä on juuri sitä sisältöä jolla rakennetaan meidän lasten ja nuorten parhainta parasta tulevaisuutta

olisi mukava nähdä mikä olisi se oikea rahanjako kun lähdetään oikein katsomaan niitä kuntien sosioekonomisia tilanteita ja sitä kuinka paljon on maahanmuuttajia pääkaupunkiseudulla ja sitä rasitetta joka on syntynyt

siinä on varmasti suurin ongelma tilanteessa jossa nykypäivänä laskujen maksuajat ovat kovin lyhyet ja jos se kakkospostissa tulee ja jakelua olisi vaikka kahtena kolmena kertana niin voi olla että sieltä tulisi jo viivästyskorkoja joissain tilanteissa

pohdinta liittyy myös siihen tässä esittelytekstissä on puhuttu että tämä vahvistaa kunnallisten peruspalveluiden rahoituksen kokonaisuutta laittamalla sen yhden putken malliin

se ei tarkoita sitä että hän joutuu lähtemään etsimään sitä paikkaa vaan hänelle tarjotaan joitakin paikkoja joista hän voi valita ja ne ovat valmiiksi tarkistettuja että ne ovat hänen näkökulmastaan niitä parhaita vaihtoehtoja

ensinnäkin siksi että usein sijoitus on tehty liian myöhään ja tilanne on mennyt pikkuisen liian pitkälle ja toisaalta laitosomaiset olosuhteet eivät ehkä ole ne parhaat olosuhteet tulevaisuuden rakentamisen kannalta

mutta maailma muuttuu ja tätäkin päätöstä joudutaan varmasti tarkastelemaan uudestaan tulevina vuosina

voisi sanoa että kortit ja kirjeet uhkaavat kuolla sukupuuttoon lähiaikoina ja se on se mikä meidän tulee myöntää ja siltä osin meillä on hyviä toimia että meillä laajakaistaa viedään sinne peräkyliin asti jotta me voimme tätä sähköistä jakelua yhä useammin viedä kaikkien koteihin

arvoisa puhemies

tässä kohdin on varmasti hyvä tehdä seurantatutkimushanke kun meidän tämä perusideologiamme muuttuu kohti perhesijoituksia onko se vaikuttavampaa toimintaa sen lapsen tulevaisuuden kannalta kuin laitossijoitus

pääsääntöhän on se että jos me siirtyisimme suoritepohjaiseen kirjanpitomalliin niin me seuraisimme poistoja jolloin meidän tehtävänämme olisi katsoa että poistoilla pystytään kattamaan myös investoinnit

voidaan kuitenkin todeta että yksinkertaistahan se on kun jatkossa tulee yleiskatteellisesti huomattavasti paljon enemmän rahaa mutta sen että puhutaan rahoituksen vahvistamisesta jättäisin kyllä sanomatta

samaan aikaan kun pyrimme laittamaan taloutta kuntoon rakennetaan sitä aivan uutta tulevaisuutta

kun ei ole enää fyysisiä niin varmasti postin rooli on tämmöinen digitaalinen logistiikkakeskus tulevaisuudessa

tarkastuskertomuksessa nousee myös esille se että valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kustannuksia vähentävään ja tehokkuutta lisäävään toimintaan olisi perusteltua lisätä

voi puhua että tässä on tavoite mutta onko sitten läpinäkyvää se että tulee yksi rahasumma jota korjataan valtion tasausjärjestelmällä

joitakin rönsyjä kuten täällä on tullut esille taloushallintoa ja muuta vastaavaa mielenkiintoista joudutaan varmaan pohtimaan mitkä ovat ne postin ydintehtävät

muutamia esimerkkejä

mielestäni se on hyvä havainto koska tänä päivänä meidän valtionosuusjärjestelmämme itse asiassa palkitsee

tietenkin se läpinäkyvyys löytyy siitä että jos nämä parametristöt on tehty oikein tänne laskennan taustalle niin silloinhan me tiedämme tasan tarkkaan että rahaa jaetaan oikein

kaunis ajatus mutta varmasti meillä on hyvin erityyppisiä liitoksia ja joissain tapauksissa varmasti riittää sitä kansaa ja logistisesti riittävää määrää että kannattaa pitää se piste siellä

mitä enemmän kunnalla on sairaita sitä enemmän myös tuloja tulee

ruoka on ihana asia ja oli kiva lukea tätä ruokastrategiaa jossa oli konkreettisia toimenpiteitä

esimerkiksi sivistysvaliokunnassa ei enää käsitelty perusopetusta ja sen rahoitusta laisinkaan lukuun ottamatta valtionapuina annettavia eriä

ruokakasvatuksella on erittäin merkityksellinen rooli siinä millä tavalla me pystymme iskeytymään yhä lisääntyvään lasten ylipainoon

jäin pohtimaan sitä olisiko se järkevää

voisi todeta että eduskunnan sivistysvaliokunnassa tältä kohdin meidän vaikutusvaltamme on huomattavasti heikompi kuin aikaisemmin

tietyiltä osin se on perusteltua ensinnäkin siksi että valtiontalous ja kuntatalous ovat tiiviisti toisiinsa nivottuja valtion rahoilla rahoitetaan hyvin merkittävä osa kuntien toiminnasta

muutamia havaintoja hallituksen esityksestä

vain se ei riitä vaan aikuisen pitää tarvittaessa myös puuttua lapsen ruokailuun ja tarvittaessa pitää ottaa yhteyttä vanhempiin

ainoa asia jolla me voimme lähteä vaikuttamaan on valtionapurahat ja niiden jakoperusteet joissa voimme ohjata kuntien opetustointa samaan suuntaan

ensinnäkin nollamaksuluokka säilyy toiseksi pienituloisten yksinhuoltajien lasten osalta maksurasitus myöskin pienenee

liian usein lapsen ruokalautasella näkyy vain yksi lihanpalan kappale ja siinä kaikki

tästä herää tietenkin pohdinta siitä että kun me pyrimme yhden ohjausvälineen poistamaan meidän keinovalikoimastamme ja meille jää normit ja informaatio ohjaus ovatko ne riittäviä keinoja joilla me takaamme maassa tasa arvoisen kohtelun kansalaisille